elikkä täällähän nyt periaatteessa näyttäisi vähän siltä että kun kokoomus luo ympäristön niin opiskelijat ovat taivaassa tällä hetkellä elikkä täällähän on kaikki järjestetty ja hyvin

eduskunta edellyttää että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi

moni nuori oppii metsästyksen kautta luonnon merkitystä ja riistanhoidon tärkeyttä ja moni perhe viihtyy metsästysretkillä yhdessä viettäen niin sanottua laatuaikaa

metsästys ja urheiluammunta eivät ole riippuvaisia puoluekannasta tai iästä ihonväristä tai sukupuolesta

sekin voisi olla hyvä ajatus

ainakin toivon tälle aselaille hyvää valiokuntatyötä jossa voidaan vielä tarkemmin perehtyä rajoitusten aiheuttamiin ongelmiin kansalaisten keskuudessa

ja pyydetään puu istutetaan edustaja kaikkonen

tämä on hyvä ja kaivattu asia siltä osin kuin tästä on käyty keskustelua jo kauankin millä tavalla voisimme näitä hyvityksiä saada maksuun ja siitä kiitos ministeri viitaselle että hän on tämän asian läpi vienyt

kuten edustaja modig jo totesi tämä on kyllä asia jota pitäisi tarkastella jatkossa sitten vähän huolellisemmin ja löytää monipuolisempia keinoja siihen maksun keräämiseen

kyllä kun tuota julkaisua lueskelee voi vain todeta että paljonhan sitä on tehty monta monta monituista asiaa ja työtä tässä valtakunnassa että meidän nuoremme voisivat hyvin

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen sitten tulevaisuudessa

mutta edelleenkin me tarvitsemme toimenpiteitä ja siinä mielessä on todella hyvä että valiokunta on tähän puuttunut ja tuonut omia toimenpide ehdotuksia

myös sivistysvaliokunta teki viime kaudellako se nyt oli muutamia vuosia sitten kuitenkin oman selonteon tutkimuksen nuorten syrjäytymisestä ja aika lailla varmasti myös samoja loppupäätelmiä sieltä tuli esille eli hyvä asia tutkia kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

no nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on nyt tarjolla uusi mahdollisuus eräs loistava mahdollisuus johon voi sitten sisällyttää näitäkin esityksiä mitä tässä on tuotu ja mistä täällä on jo puhuttukin eli oppivelvollisuusiän pidentäminen

oppivelvollisuusiän pidentäminen joka on nyt siis tulossa tarkoittaa sitä että perusopetuksen kestoa ei pidennetä vaan ensimmäinen vuosi opintoja perusasteen jälkeen tulee pakolliseksi

tämä koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten että sillä tavoitetaan tietenkin erityisesti ne nuoret jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen

myös turvallisuus valmistua on tärkeä asia

perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus tullaan suorittamaan ensisijaisesti suorittamalla lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja mukaan lukien oppisopimuskoulutus ja toissijaisesti perusopetuksen lisäopetuksessa niin sanotulla kymppiluokalla ammatilliseen koulutukseen valmentavassa tai lukioon valmistavassa koulutuksessa

ydinvoiman hyväksyminen ei tarkoita vastuuttomuutta ympäristöä kohtaan

on myös tärkeätä jo opiskeluvaiheessa huomioida soveltuvuus alalle ja myös sitä myötä asiakasturvallisuus

lähtökohtaisesti siis on hyvä että oppilaitoksissa halutaan varmistaa koulutettavaksi aloille kaikin puolin soveltuvia henkilöitä

oppivelvollisuuden pidentämisen ensisijainen tarkoitus on ohjata tutkintoon johtavaan koulutukseen ja henkilöt jotka eivät kykene aloittamaan tutkintoon johtavaa koulutusta voivat hakeutua valmentaviin ja valmistaviin koulutuksiin jotka nimenomaan turvaavat siirtymistä tähän tutkintoon johtavaan koulutukseen

muun muassa lasten ja vanhusten kanssa työskentelevät ovat suuressa vastuussa heikomman ohjaamisessa ja hoitamisessa ja tästäkin asiasta on jo lukuisia lakialoitteita ja kysymyksiä kansanedustajien taholta tehty

eli näillä toimenpiteillä halutaan hakea ja varmistaa sitä siirtymistä niitä nivelvaiheita jotka monta kertaa ovat niitä ongelmallisia ja nimenomaan ai heuttavat sen syrjäytymisen kun se siirtyminen ei onnistukaan

arvoisa puhemies

energian tuottaminen ei tietenkään saa jäädä pelkästään ydinvoiman varaan vaan tarkoituksenmukaista on jatkaa muun muassa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä todellisuuden tarpeita palveleviksi

tärkeää on myös lisääntyvä joustavuus siirtymisessä koulutuksesta toiseen eli sisällään nämä esitykset tulevat pitämään myös sen että ketään ei rangaista epäonnistumisista vaan päinvastoin tuetaan sitten siirtymistä mahdolliseen parempaan vaihtoehtoon

yliopistolakiin esitetään tässä muutoksia jotka osoittavat ettei täysin ymmärretä kyseessä olevan aikuiset opiskelijat teini ikäisten sijaan

tässä on kyseessä erittäin tärkeä täsmennys tarkennus ja vahvennus näyttötutkintojärjestelmälle joka on ollut hyvinkin suosittu

myös yksi huoli mikä on noussut sitten esille tuolla koulutuksen kentällä on vapaan sivistystyön osuus ja siellä on pelätty sen heidän koulutuksensa osuuden vähenevän joka on meille hyvin merkittävä toimija

tässä on täsmennetty nimenomaan tätä tasavertaisuutta ympäri maan niin että sitten toimitaan samoilla säännöillä ja myös työelämälähtöisyys on tässä hyvin tärkeä vahva näkökulma

ensin täytyy todeta että on valitettavaa että valiokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole esittelemässä tätä hyvinkin merkittävää lakipakettia ja yhteiskunnallisestikin hyvinkin isosta asiasta on kysymys mutta nyt sitten mennään näillä puheenvuoroilla ja yritetään kahlata tätä asiaa läpi näillä voimin

miten voidaan perustella se ettei hän selviäisi opinnoistaan

tutkintotoimikuntien osalta ja tutkinnon järjestäjien toiminnan osalta on tarkoitus nimenomaan tarkentaa näitä sääntöjä niin että sitten täyttyisi riittävä taso ja asiantuntemus näitten tutkintojen osalta

eli vapaan sivistystyön laitokset ovat tulevaisuudessakin tärkeitä syrjäytymisen ehkäisijöitä ja osa tätä oppivelvollisuuden iän pidentämisen elementtiä

kansaa pystiä ei tarvitse vasta paikan saa kansanopistojen ei tarvitse vastaisuudessa varata osaa vapaan sivistystyön koulutustarjonnastaan tilapäiseksi tarkoitettuun nivelvaiheen koulutukseen ammatillisen ja lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjien ottaessa huolehdittavakseen koko ikäluokan perusopetuksen jälkeisen koulutuksen mutta heillä on kuitenkin merkittävä osuus tässä omassa tehtävässään

arvoisa puhemies

eli kaiken kaikkiaan olen valmis äänestämään kahden luvan puolesta ja optio kolmanteen on hyvä pitää takataskussa mutta samalla myös sähkön kuluttajia on pystyttävä ohjeistamaan energiatehokkuuden puolella

jo nyt muun muassa helsingin yliopisto epäilee kuuluuko opiskelijan terveyden arviointi sen tehtäviin

luodaanko tällä järjestelmällä nyt kuitenkin lisää syrjäytyviä kun aikaisemmassa elämässä tehty rike tai mahdollisesti myös vamma tekee opiskelun aloittamisen ja ehkä elämän suunnanmuutoksen mahdollistavan liikkeen mahdottomaksi

olemme käyneet ryhmässä hyvää keskustelua ja uskon että ryhmän jäsenet ovat saaneet tuoda näkemyksiä lain suhteen hyvin tiettäväksi myös kansanedustajille

arvoisa puhemies

vaikka halutaan valmistumista nopeuttaa se on myös joihinkin ohjelmiin sisäänkirjoitettu voi todeta että oppivelvollisuuden pidentämisellä saamme lopputuloksena parempaa aikaan

on tärkeää että hoidamme mahdollisia ongelmia keskustellen ennen kuin tilanteet kärjistyvät tai aiheuttavat enemmän harmia asianosaisille tai ympäristölle

yhä useampi löytää oman opintiensä ja työpolkunsa ja se on hyväksi varmasti koko meidän kansantaloudelle

jälki istunnosta kirjasimme valiokunnassa myös muutoksen sen osalta että kirjallisten tehtävien lisäksi voisi oppilas suorittaa myös sopivia kasvatuksellisia harjoitteita

valiokunta toteaakin että jälki istuntojen suorittaminen ei kuulu oppivelvollisuuden suorittamiseen vaan vain opetuksellisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen voi olla esteenä seuraavalla luokalle siirtymisessä tai päättötodistuksen saamisessa

laki mahdollistaa myös tiedon siirtämisen riittävästi ja pian valmistuva oppilas ja opiskelijahuoltolaki omalta osaltaan auttaa tiedon siirtämisessä ja käsittelyssä sekä tarjoaa tarvittavat varhaisen tuen antamisen muodot

mielestäni erittäin tärkeä asia tässä työrauhalaissa on se että häiriökäyttäytyvä oppilas saa tukea ja pääsee tuen pariin riittävän nopeasti

arvoisa puhemies

tässä katselen tätä salia ja kun äsken käytin puheenvuoron ammatillisen koulutuksen osalta totesin jo siinä että tämä porukka on aika harvalukuinen

opetuksen epääminen ei ongelmia poista

minä näen kyllä että tässä on nyt sellainen asia kun puhutaan perusopetuslain muutoksesta ja erityisopetuksen osuutta on hyvin suuri osa tässä mukana että täällä pitäisi olla kyllä sivistyksen väkeä myös sivistysvaliokunnan väkeä paljon paikalla jotka nyt sitten ilmeisesti ovat kaikki siirtyneet tuonne yliopistojuhlaan joka on samanaikaisesti

arvoisa puhemies

turvakotipalvelut ovat olleet niin sanottuna kysymysmerkkinä jo kovin kauan rahoituksen ollessa kysymyksessä ja onkin hyvä että nyt tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

en ymmärrä miksi näin järjestetään näitä asioita päällekkäin joten ehdotan kyllä nyt arvoisa puhemies että me siirtää

siis se että tämä siirretään seuraavaan

esityksen tarkoituksena on varmistaa turvakotipalvelujen tuottamisen rahoitus niin että tämä palvelu on jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta

aasian ja yhdistyksen viiskytseitsemän mukaan pöydälle

ministeriö vahvistaa turvakotipalvelujen tuottajille jaettavan vuotuisen korvauksen määrän ja thl huolehtii maksettavan korvauksen valmistelun korvauksen maksatuksen ja korvauksen käytön valvonnan tehtävät

onko muita ehdotuksia tämän pöydällepanon ajankohdasta kuin

kaiken kaikkiaan tietenkin meidän pitäisi yrittää luoda kouluihimme oppilaitoksiin ilmapiiri joka ruokkii yhteisöllisyyttä ja toinen toisensa kunnioittamista niin ettei tällaisia lakeja edes tarvittaisi

turvakotipalvelu määritellään lainsäädännössä ympärivuorokautiseksi asiakkaalle maksuttomaksi kriisityön yksiköksi johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana tarvittaessa myös nimettömänä

tärkeintä on ennakoivasti hoitaa hyvinvointia jottei tällä lailla olisi käyttötarvetta

lain tarkoituksena on turvata turvakotipalvelut jokaiselle naisille miehille ja heidän kanssaan mahdollisesti saapuville alaikäisille lapsille joihin kohdistuu lähisuhteessa väkivaltaa tai jotka elävät tällaisen uhan alla

tasa arvoisen kohtelun ja oikeusturvan vuoksi valiokunta pitää tärkeänä että maamme kouluissa olisi mahdollisimman yhteneväiset ohjeet ja käytännöt näissä käsitellyissä tilanteissa koska käytännössä järjestyssäännöt suuresti vaihtelevat eri kunnissa ja kouluissa

suomi on hyväksynyt euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta laaditun yleissopimuksen eli istanbulin sopimuksen tavoitteet turvakotipalvelun kattavuudesta ja palvelujen saatavuudesta ja tämä yleissopimus velvoittaa valtiomme turvaamaan riittävien turvakotipalvelujen tarjonnan kaikille palveluja tarvitseville

valiokunta pitääkin välttämättömänä myös sitä että opetushallitus välittömästi ryhtyy valmistelemaan ohjeellista järjestyssääntömallia kuntia varten

esitetyn lain tarkoituksena on vastata tähän haasteeseen helpottaa turvakotiin pääsyä ja tämä tarkoittaa tietenkin yhteistyötä eri toimijoiden välillä erityisesti kunnan sosiaalitoimen sekä turvakodin välillä asiakkaan kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi

tämä lainmuutos selkeyttää myös turvakotipalvelujen tuottamista suomessa kohtelee palveluntuottajia yhdenvertaisemmin sekä takaa paremmin palvelun laadun turvakodin sijaintipaikkakunnasta riippumatta

tämä jako edellyttää turvakotipalvelujen tuottajien ja kunnan eri toimialojen erityisesti sosiaalitoimen hyvää yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys prosenttivähennyksen vakinaistamisesta jatkaa sitä tämän hallituksen kylmää linjaa ja kokoomushan on jo hyvin monessa kannanotossaan tullut esille näillä asioilla

muun muassa kokoomusnuoret taannoin esittivät että suomen sosiaaliturvajärjestelmää voitaisiin purkaa jotta ihmiset oppisivat tulemaan omillaan toimeen ja pärjäämään

tämä on aivan käsittämätöntä linjantekoa tässä suomessa jossa ihmiset voivat myös huonosti ja meidän tulee heikompia tukea ja turvaa lisätä päinvastoin

tätä on tietenkin hyvin vaikea ymmärtää tai hyväksyä mutta ennen kaikkea myös siksi näitä turvakotipaikkoja on lisättävä samalla kun ennalta ehkäisevään työhön panostetaan

anneli kiljusen tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

työnjakoa hajautetaan eriytetään edelleen

nimenomaan opetushallituksen osuutta tässä voitaisiin ihan suuressa määrin huomattavasti vähentää elikkä siirtää tämä arvioinnin kokonaisuus arviointineuvostolle ja olemmehan me siellä keski suomessa toivoneet että voisihan se koko opetushallitus siirtyä sinne jyväskylään ihan meidän puolestamme mielihyvin mutta meidän puolestamme myös tämä arviointineuvosto voi siellä toimia ja siellä voisi toimia koko neuvosto eikä pelkästään sihteeristö tästä eteenpäin

keskustelu on

arvoisa puhemies